voisikin sanoa että seuraavien vuosien tehtävä on luoda iloliike jossa saadaan naurulla voimaa työyhteisöihin toivottavasti sitä kautta myöskin niitä työvuosia lisää

siellä sinänsä on pikkuisen eri tyyppiset lähtökohdat kuten on tullutkin esiin että se on se kuusi kuukautta siellä rajana ja siellä on edetty tähän järjestelmään vaiheittain laajennusten kautta

se mistä on kysymys on se millä me saamme työuria pidentämällä vähennetyksi painetta nostaa eläkemaksuja ja näin myös vähennetyksi painetta nostaa työnantajien sivukuluja jotka liittyvät meidän kilpailukykyymme

arvoisa puhemies

haluan aloittaa puheeni ensimmäiseksi kiitoksin ministeri risikolle

marraskuussa tekemäni lakialoite on toivottavasti turha koska saamme mitä todennäköisimmin hallituksen esityksen joka pitää sisällään hallussapidon kieltämisen

se tarkoittaa pientä etua mutta se kelamaksu jota täällä on morkattu kovasti sekin oli yksi toimi jolla tätä suomalaista kilpailukykyä lisätään suomalaista työtä pidetään suomessa

meillä on tomera ja asioihin tarttuva ministeri risikko ja hänen virkakoneistonsa eli voidaan todeta että tämä on nopeaa toimintaa

jos taas tehostettu tuki ei riitä oppilas saa erityistä tukea joko omassa luokassaan erityisluokassaan tai näiden yhdistelmänä

arvoisa puhemies

hyvä että yliopistolain muutoksen yhteydessä käydään samanaikaisesti myös ammattikorkeakoululain muuttaminen

voisi jopa kysyä pitäisikö mennä askelta pidemmälle koska näitä kahta korkeakoulujärjestelmään kuuluvaa järjestelmää pitäisi itse asiassa pohtia kokonaisuuden kannalta kuten tässä edellinen edustaja puhui ja tarkoitan siinä että katsoa juuri näiden erilaisten koulutusalojen kautta mitä on tarjolla

suomi ei voi vain pysytellä kansainvälisen kilpailun ulkopuolella laittamalla päätä pensaaseen kuten oppositio täällä yrittää kovasti pistää vahvasti

saattaa olla että uhri joka on esimerkiksi rattijuopon alle jäänyt ja vammautunut ehkä ymmärtäisi tämänkin rangaistuksen sen jälkeen paremmin jos tähän liittyisi myös korvausmuotoja

hän ei myöskään tiedä miten erilaisia nuo lyhyemmät vuodet ovat puhtailla keuhkoilla verrattuna nikotiinin ja tervan saastuttamiin keuhkoihin

samoin jää pohdituttamaan se olisiko tässä pitänyt myös tehdä rajauksia siitä että on työ tai opiskelupaikka olemassa kuten on ruotsin puolella vai lähdetäänkö siitä että tässä yhteydessä hankitaan

heitä ei jätetä syrjään tässä tärkeässä kasvatus ja oppimistehtävässä vaan oppimista ja sen polkua käydään läpi yhdessä vanhempien kanssa

meillä on ikääntyvä suomi ja se tarkoittaa että jokainen meistä olemme miehiä tai naisia tarvitaan sitä kortta kantamaan työelämään

erityisen tuen päätös voidaan tehdä jo ennen esi tai perusopetuksen alkamista psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella

kyllönen totesi

jos otetaan esimerkkinä kaupallisten alojen tutkimus ihan vastaavat tavoitteet on ammattikorkeakouluissa tehtävällä tutkimuksella kuin on yliopistoissa tehtävällä tutkimuksella

siltä osin keskustelu kannustinongelmista ja niiden poistamisesta on paikallaan ja siltä osin on syytä arvioida myös eri hallituksen esitysten vaikutuksia kannustinongelmien poistumiseen tai lisääntymiseen ja myös tuoda ne rehellisesti näkyviin toimenpiteiden kera

otetaan esimerkki huumediileri

meidän on myös kyettävä viemään jotain toiseen suuntaan

hänellä on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet lähteä tekemään rikoksia sieltä työ tai opiskelupaikan kautta ja tiedetään että rikollisilla konstit ovat monet

samoin meillä on yliopistoissa syntynyt uusi tutkinto alempi korkeakoulututkinto ja näiltä osin kun lähdetään katsomaan kirjallisuudenkin kautta tietyillä koulutusaloilla on vastaava kirjallisuus kuin on ammattikorkeakoulututkinnoissa jos katsotaan kandidaattitutkintoja

toivoaksemme pystymme eräällä tavalla lapsen oppimisen osalta antamaan riittävän tuen jo ennen ensimmäiselle luokalle astumista jolloin voisi ihan normaalilla tavalla mennä yleisopetuksen mukaisesti

jos vielä lähdetään tarkastelemaan asiaa siltä kannalta miltä se näyttää työnantajien näkökulmasta nyt tämä uusi laki tuo meille lisää tähän soppaan uusia aineksia

lähdimme siitä että yhtä lailla kuin pitää ottaa erityisopetusta tarvitsevan etu samaan aikaan on huomioitava luokan muiden oppilaiden etu

aloitteeni keino on vain yksi monista keinoista

paljon on vielä tehtävissä kuten verojen korottamiset ja tupakan saatavuuden rajoittamiset ja monet muut konstit joita tupakkatyöryhmä on nostanut esille

tämän kirjan mukaan haastateltavat kokivat itselleen itse asiassa hyvänä opiskelun erityisluokassa koska yleisopetus oli liian vaativaa sekä korosti liikaa tehokkuutta ja pärjäämistä

jos otetaan rinnalle yliopistojen tutkinnot yliopistoissa on alempia korkeakoulututkintoja ja ylempiä korkeakoulututkintoja

meillä on hyvin erilaisia oppijoita ja siltä osin meidän järjestelmässämme tulee olla tarjolla erilaisia tapoja järjestää oppimista lapsen ja nuoren kannalta parhaalla tavalla

lisäksi kun katsotaan eri toimijoiden roolia toivon että ekp on vain väliaikaisesti auttamassa koska ekpn rahaan ei liity ehdollistamista

arvoisa puhemies

herätän edelleen kysymyksen onko itse asiassa ylisuojelua jos yhteisöt pelkästään saavat niitä paukutella täällä moni sanoi sitä että koirat ja kissat pelkäävät

tässä yhteydessä kun meillä on lisätalousarvio on kysymys energiapolitiikasta ja energiapolitiikan puolella meillä on selkeästi löydettävissä investointitukea pienpuun energiatukea syöttötariffitukea jotka kaikki itse asiassa ovat markkinoita vääristäviä tukia

arvoisa puhemies

tältä osin ratkaisut löytyvät sieltä samaan aikaan kuin se että me tarvitsemme pankkien pääomittamista

kunnilla on itsehallinto meidän lainsäädännössämme

näiden tukien lisäksi meillä löytyy useista eri ministeriöistä mitä erinäisimpiä tukia ja nämä kaikki tuet meidän pitäisi käydä läpi ja katsoa miten ne kohdentuvat meidän yrityskenttäämme ja miltä osin ne vääristävät markkinoita ja miltä osin me tarvitsemme niitä politiikanteon keinoina

vielä jos otetaan kolmas näkökulma siitä miten kansainvälisesti asia näyttäytyy meillä on kandidaattitutkintoa vastaavia kansainvälisiä tutkintoja bachelor of science in business ja bba

yhteisöveron tuotosta muutama sana

olen aivan samaa mieltä että meillä ei ole mitään opittavaa sieltä englannin peruskoulujärjestelmästä vaan meidän oma järjestelmämme on erinomainen maksuttomuudessaan ja tasavertaisuudessaan

pakkanen sanoi että helsinkiin valuu kaikki

oinonen kertoi raketeista joita laitetaan postilaatikoihin

sinänsä tässä voi kysyä aiheuttaako näiden tutkintojen erilainen monipuolisuus jo sen että näitä pitäisi tarkastella aivan kokonaisuudessaan uudestaan jotta tämä meidän järjestelmä eräällä tavalla selkeytyisi

sehän on vahingontekoa

ymmärrämme että on puututtava tiukalla otteella asiaan jos nuori yrittää näännyttää itsensä nälkään tai käyttäytyy muuten itsetuhoisesti

arvoisa puhemies

siellä ekaluokan opettaja joutuu miettimään miten saadaan vanhemmille tieto siitä että lapaset ja pipo pitää olla päässä

tärkeää on että erityisen tuen osalta on mahdollisuus myös palauttaa lapsi joustavasti takaisin yleisopetuksen piiriin

miksi suhtautuisimme yhtään löperömmin tupakointiin jonka huonot seuraukset ovat kiistattomat

hyviä näkökulmia tästä uudistuksesta on löydettävissä katsoen täältä että aice tutkinto hyväksytään myös sellaisena ja se tuo kelpoisuuden korkeakoulututkintoon

lisäksi meillä menee

tänä päivänä osaselitys kasvaville erityisoppilasmäärille on se että useimmiten erityisoppilasstatuksen saanut jää siihen loppuajaksi

arvoisa puhemies

mutta kyllä tässä suuret toiveet tulee siitä että seuraavassa hallitusohjelmassa päästäisiin kiinni tähän meidän korkeakoulujärjestelmään koska tämä on myöskin kallis koska tässä on moniportaisia elementtejä ja meillä on hyvin monta eri toimijaa tässä

lain henki on kuitenkin se että pyrkimys on palauttaa lapsi yleisopetuksen luokkaan kun edellytykset siihen täyttyvät

samoin opettajien kunnioitus ei ole sitä samaa mitä se oli aikaisemmin

puhemies

pohdin tuossa onko se loppujen lopuksi erittäin hyvä että meillä on jätetty ne yliopistokeskukset uuteen yliopistolakiin koska nehän ovat paikkoja joissa näitä synergiahyötyjä voidaan eri toimijoiden kanssa hakea

erkki virtanen jo aivan oikein nostanut esiin lääkekustannusten poikkeuksellisen suuren kasvun joka on ehkä se oikea keskustelun suunta josta meidän pitäisi lähteä purkamaan

toivoisinkin että siellä tehtäisiin ja katsottaisiin hyvinkin tarkkaan minkä tyyppisiä rakenteita meidän kannattaisi juuri näillä soveltavilla tieteenaloilla tehdä jatkossa

lopuksi

rahasta ja resursseista on aina niukkuutta

uudistus vaatii varmasti osissa kuntia lisärahoitusta opetustoimeen

siksi on erittäin hyvä että valiokunnassa teimme tältä osin ponnen jossa edellytämme että valtiontalouden kehyksissä ja tulevissa valtion talousarvioissa otetaan huomioon perusopetuslain erityisopetusta ja muuta erityistä tukea koskevien lainmuutosten johdosta syntyvät lisärahoitustarpeet

ja nyt saimme aikaan lääkkeiden viitehintajärjestelmän

satsaukset lapsiin kannattavat aina

yksi kysymys joka on jäänyt täysin pohtimatta ja viemättä eteenpäin on se millä tavalla me vaikutamme siihen reseptien kautta annettavaan lääkkeiden määrään

onko meillä tosiasiassa enemmän niitä terveitä päiviä jolloin meillä on vähemmän sairauspäiviä työssä

epäilen että meillä olisi syytä nykyistä enemmän pohtia lääkkeiden vaikuttavuutta juuri näihin kohtiin

mielestäni on syytä että hallitus tekee päätökset faktoihin perustuen ei missään nimessä ideologioihin perustuen mutta samaa myös edellytetään oppositiolta niin että populismi pois ja faktat pöytään ja siltä kohdin pystymme löytämään toisemme varmasti keskustelussa

siltä osin jos meillä on suuremmat kokonaisuudet sosiaali ja terveydenhuollon sektorilla ovat ne sitten isompia kuntia tai sosiaali ja terveydenhuollon muita rakennejärjestelyitä se mahdollistaa myös meille esimerkiksi kelan rahoitusroolin tarkastelun uudelleen ja mahdollisesti niin että me saamme kela rahoitusta tuotua lähemmäksi kuntalaisille

kannatan myöskin vastuullista rakettien käyttämistä ja en kannata sitä että ne lapset siellä nelinkontin niitä raketteja ampuvat mitä vaarallisimmissa tilanteissa

mielestäni luvanvaraisuus ei ole se ratkaisu

se tarkoittaa sitä että meillä menee byrokratiaan ellei miljoonia euroja